eduskunnan selonteosta käymä keskustelu sekä siihen liittynyt maa ja metsätalousvaliokunnan seikkaperäinen mietintö vaikuttivat merkittävällä tavalla siihen miten elintarviketurvallisuutta on viimeisen kolmivuotiskauden aikana suomessa ylläpidetty samalla kun toimijoiden hallinnollista taakkaa on vähennetty

arvoisa puhemies

jos aloitetaan viime vuoden vahingoista

ongelma käsittelyssä on se että tätä varten ei ole olemassa normaalisti henkilökuntaa vaan koska kysymys on poikkeuksellisista asioista niin sitten järjestellään aina henkilökuntaa näitä käsittelemään

aikaisempien selontekojen johtopäätökset olivat että elintarviketurvallisuutemme taso on korkea ja toimenpiteet on kohdistettava tämän tason ylläpitämiseksi

lohistrategiatyöryhmä on istunut tiiviisti

tarkoitus on kuitenkin se että kaikki otettaisiin mukaan myös tähän työhön ja niin lohistrategiatyöryhmä jalkautuu tämän kevään aikana kolmelle paikkakunnalle

euroopan unionissa on viime vuosina tehty useita yhtenäisin perustein suoritettuja arvioita keskeisten elintarviketurvallisuutta uhkaavien tekijöiden tilanteesta

minä luulen että siellä sitten paikallisten asukkaiden ja lohen kalastajien ja harrastajien kanssa syntyy hyvää keskustelua jossa tulee jälleen kerran hyviä ideoita millä tavalla asioita viedään eteenpäin

mutta tämäkin kevät osoitti kun olin eilen tutustumassa kiimingissä ja pyhäjoella tilanteeseen siellä oli kokeneita tulvan nähneitä ihmisiä ja he sanoivat että tämäntyyppistä ongelmaa ei ollut aikaisemmin ollut että tämän vuoden tulva oli vähän erilainen

viime vuosina on lisäksi havaittu enenevässä määrin petoksia ja väärennöksiä elintarvikkeiden tuotannossa ja kaupassa minkä valvonta on yhä vaikeampaa kaupanteon siirtyessä internetiin

toivottavasti ei ollenkaan mutta pitää varautua erilaisiin vaihtoehtoihin

ilmaston lämpenemisen myötä ilmaantuu uusia eläintauteja ja kasvintuhoajia suomeen mikä voi näkyä kasvavana tarpeena käyttää eläinlääkkeitä ja kasvinsuojeluaineita

aika olennainen ero on sitten luonnonsuojelulailla ja metsälailla muun muassa siinä että jos metsälain osalla suojellaan jotain niin siellä ei ole sen tyyppisiä korvauspykäliä niin kuin on olemassa luonnonsuojelulain osalta

ruokajätteen synnyn vähentäminen on merkittävä keino vähentää elintarvikeketjun kasvihuonepäästöjä minkä vuoksi elintarvikkeiden säilyvyyden parantamiseen ja käyttöaikojen pidentämiseen pyritään niin teknisin kuin valvonnallisinkin keinoin

kyllä ymmärrän ja se on todella vakava paikka kun kenellä tahansa koti kastuu ja sitten joudutaan tekemään pitkäkestoisia kuivatustöitä ja tekemään mittavia korjaustöitä

sen takia on minun mielestäni selvää että jos on laajempia suojelualueita joita suojellaan niin silloin ne suojellaan luonnonsuojelulain nojalla jossa on selkeät korvaussäännökset

ja tämä kysymys on tällä erää loppuunkäsitelty näin että myös sitten vakuutukset olisivat kunnossa

väestörakenteen muutokset vaikuttavat elintarvikevälitteisten tautien esiintymiseen

ikääntyneet ihmiset ovat muuta väestöä herkempiä tartunnoille ja siten väestön vanhenemista seurannee elintarvikevälitteisen sairastavuuden lisääntyminen

elintarvikkeiden kemiallisesta turvallisuudesta selonteko nostaa esille joitakin elintarvikkeiden vierasaineita joiden saanti suomalaisessa väestössä tai joissakin erityisryhmissä voi olla liian suurta

minä olen lukenut sen varmaan kuusi kertaa läpi ja olen lukenut myös sitten sen arvion mikä siitä on tehty ja niin kuin sanoin ei siitä nyt paljon apua tähän ole mutta kaikki lausunnot käydään huolella läpi mitä on tehty

dioksiinin osalta tiedetään että suomalaisten tärkein saantilähde on itämeren kala johon myrkyt kulkeutuvat ilman kautta keski euroopasta

siinä ei ole tätä kokonaisuutta arvioitu ollenkaan eli sitä mitä näissä suurissa joukoissa talousmetsiä tapahtuu kun tämä lakimuutos tehdään

sanotaan näiden tutkijoiden puolustukseksi että heillä ei ollut käytössään myöskään sitä asetusta mikä on valmisteltu tämän lain pohjalta ja joka omalta osaltaan tuo vähän tarkennuksia näihin asioihin ja muihin vastaaviin

sitten liittyen tähän byrokratiaan ja lupa asioihin olen kyllä samaa mieltä että prosesseissa on vikaa ja monessa muussakin paikassa on korjattavaa ja se on yksi osa missä toivon että hallitus saa tässä rakennepoliittisen paketin yhteydessä asioita vähän järjestykseen koska me tarvitsemme kyllä nopeampia päätöksiä emme pelkästään maatalouden vaan monen muunkin elinkeinon osalta

mutta me käymme nämä lausunnot huolellisuudella läpi ja kuitenkin kun on käynyt läpi siis sekä lakia että näitä lausuntoja voi todeta ihan hyvin voi sanoa että kyllä luonnon monimuotoisuus sen lakiesityksen myötä lisääntyy

kaloista sen verran lyhyesti kun edustaja karimäki ja muutkin kysyivät liittyen uhanalaisiin kalakantoihin että erilaisia toimenpiteitä on tehty alamittoja on säädelty ja kalastusrajoituksia aiotaan tehdä

mikrobilääkeresistenssi on noussut maailmanlaajuisesti merkittäväksi uhkaksi ihmisten terveydelle

suomessa merkittävimpien elintarvikevälitteisten ruokamyrkytysbakteerien vastustuskyky niiden aiheuttamien sairauksien hoitoon käytettäville lääkkeille on vielä alhainen

työryhmä joka valmisteli kalastuslain kokonaisuudistusta istui muistaakseni kolme vuotta eikä saanut yksimielistä esitystä aikaan niin että ei sen yksimielisen esityksen aikaansaaminen senkään jälkeen yhtään sen helpompaa ole

siihen liittyy vähän sama kuin näihin lohiin mistä aikaisemmin puhuttiin että pikkuisen pitäisi vähän ehkä olla sitä ymmärtämisen taitoa kaikilla osapuolilla ja pyrkimystä ja halua siihen yhteiseen kompromissiin

tavoitteet liittyvät elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseen terveellisen ravitsemuksen edistämiseen sekä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien ja tiedonsaannin parantamiseen

nyt yksi kalatiestrategiaan liittyvä järjestely siellä kymellä saadaan liikkeelle hyvä niin mutta tietysti kysymyshän on rahasta

kuluttajien oikeuksia tietää ruuantuotannosta ja elintarvikkeiden alkuperästä on laajennettava mikä tapahtuukin eun elintarviketietoasetuksen ensi vuonna tapahtuvan voimaanastumisen myötä

myös suomalaisen elintarviketuotannon kiinnostus vapaaehtoisia laatumerkintöjä kohtaan on kasvanut mikä osaltaan auttanee kuluttajia tekemään parempia ostopäätöksiä jatkossa

kuluttajien tiedonsaannin tultua kautta linjan paremmaksi voisi myös edellyttää että he ottaisivat nykyistä paremmin selvää elintarvikkeiden todellisista terveysvaikutuksista eivätkä hairahtaisi aivan joka uskomukseen mistä sosiaalisessa mediassa kulloinkin hehkutetaan

olen samaa mieltä siitä kun on sanottu että tämä on isompi kokonaisuus jossa pitää huomioida kaikki tahot sillä tavalla että lohia olisi mahdollisimman paljon ja siihen se yhteneväisyys varmaan sitten loppuukin

tietysti yksi vaihtoehtoinen malli on miettiä sitä pitäisikö tiettyjä tehtäviä vaikka keskittää joihinkin ely keskuksiin vaikka nyt yksinkertaisimmat rakennuspäätökset tai investointipäätökset tai jotain muuta tehdä jolloin sitten osaaminen säilyisi ja niin edelleen

toinen asia mikä siihen liittyy on se että hallituksen piirissä on tällä hetkellä menossa biotalousstrategian luominen missä haetaan niitä linjauksia mitä suomessa tehdään tulevaisuutta ajatellen koska uskotaan siihen että biotalous on yksi mahdollinen uusi tukijalka suomen kansantaloudelle

luonnonmukaisuutta korostavien muotidieettien kielteisiä vaikutuksia on todettu veren kolesterolitasoissa ja verenpaineessa ja jäädessään pysyviksi nämäkin muutokset tulevat aikanaan näkymään korkeampana sydäntautikuolleisuutena

se on kai salainen mutta varmaan kuitenkin saadaan kaivettua esille mikä se lopputulos on ollut mutta joka tapauksessa siellä laiton kalastus rehottaa ja se on huono asia ja eu säädösten mukaan jos joku tekee laitonta sitä pitäisi sanktioida ja viimeisimmässä päätöksessä sanktiot kohdistuisivat myös kaikkiin muihin maihin ja se ei ollut oikein

sitten toinen asia on tämmöinen juridinen asia siitä mikä on kansainvälisen meriyleisoikeussopimuksen rooli suhteessa eun liittymissopimukseen kun liityttäessä on päätetty siitä että kalastusasioita hoidetaan yhdessä eussa ja sen mukaan mennään ja niissä pöydissä sitten neuvotellaan

siksi on aiheellista pysähtyä miettimään sitä ovatko turvallisuutta ja laatua koskevat säädöksemme ja niiden viranomaisvalvonta nykyään riittävän joustavia ottamaan huomioon tämän vastuun siirtymisen toimijoille

jos joku väittää että kansainvälinen meriyleisoikeussopimus kävelee yli meidän eu liittymissopimuksemme niin ihan mielenkiinnolla kyllä sitä faktaa sitten otan eteen

ei voi olla oikein että elintarvikeyrityksiltä yhtäältä edellytetään toimivaa omavalvontaa mutta toisaalta toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippumatonta säädöstenmukaisuutta viranomaisvalvonnan edessä

metsähallituslaki etenee ja tavoitteena on tietysti että samalla tavalla kuin nytkin metsähallituksella tulee olemaan tämmöisiä yhteiskunnallisia velvoitteita ja huomioidaan luonnon monimuotoisuus myös metsähallituksen metsätaloudessa

nämä menevät sitten aikanaan tämmöiseen yhtiöön niin kuin on ajateltu että valtiolle jää edelleen omaisuus ja yhtiö sitten maksaa käyttöomaisuuskorvauksia valtiolle siitä miten se toimittaa metsätaloutta ja sillä tavalla kun tämä yhtiö toimii kuitenkin markkinatilanteessa tämä on läpinäkyvää ja se on samalla viivalla kuin muut toimijat

maa ja metsätalousministeriö onkin elintarvikevalvonnan ohjauksessaan nykyisin painottanut että riskipohjaisen valvontamallin tulisi näkyä pk toimijoiden vähentyvänä byrokratiana

juuri vappuna käynnistynyt valvontatietojen julkistaminen niin sanotussa oiva järjestelmässä on esimerkki siirtymisestä välittömämpään viranomaisvalvontaan

oivassa tarkastuskäynnin paperityön määrää on vähennetty samalla kun terveystarkastajia on kehotettu keskittymään elintarvikehuoneistojen näkyviin hygieniaongelmiin

käynnin tuloksena syntyvä oiva raportti hymiöineen edustaa toimijoiden toivomaa välitöntä palautetta jossa toimijan on korjattava havaitut epäkohdat saadakseen paremman tuloksen uusintatarkastuksessa

arvoisa puhemies

näitä linjauksia tarvitaan niin kansallisen kuin kansainvälisenkin päätöksenteon pohjaksi

ensinnäkään en tässä lyhyessä puheenvuorossani puutu maatalousuudistuksen yksityiskohtiin koska nythän on kyseessä rahoituskehyskeskustelu

ministeri stubb kuvasi jo erittäin hyvin hallituksen tavoitteet myös maatalousrahojen osalta mutta pari huomiota kuitenkin niistä

ensimmäinen kertauksen vuoksi

suorat tuet on jo jäädytetty komission esityksessä mikä tarkoittaa sitä että käytännössä ne reaalisesti alenevat joten sen vuoksi niihin ei ole syytä kohdistaa lisää leikkauksia

toinen tärkeä asia joka on syytä pitää mielessä ja josta on syytä muistuttaa kun tapaamme eurooppalaisia on nyt sitten kysymys minun kollegoistani tai europarlamentaarikoista tai muista henkilöistä on se että maatalousrahoissa on erikseen ykköspilari ja erikseen kakkospilari

jotkut maat tietysti haluavat omista lähtökohdistaan myös tämmöisiä laskuharjoituksia tehdä mutta suomen mielestä se ei ole oikein koska kummallakin rahalla on oma tarkoituksensa ja sitä taustaa vasten niitä pitää tarkastella

niin kuin on tullut selville maaseuturahoitus on meille erittäin keskeinen asia senkin takia että siinä on yksi elementti missä huomioidaan erilaiset luonnonolosuhteet eri puolilla eurooppaa

ja vaikka monenlaisia muitakin objektiivisia kriteereitä on olemassa niin kuitenkin kasvukausi on yksi merkittävä asia ja sen perusteella meille kuuluu niin kuin tälläkin hetkellä saamme huomattavasti keskimääräistä suurempi osa maaseuturahoituksesta

maaseuturahoituksesta keskusteltaessa tietysti huono asia tulevia vuosia silmällä pitäen on se että pöydällä ei ole esitystä siitä miten komissio aikoo nämä rahat tulevaisuudessa jakaa jäsenmaitten kesken

tätä on useaan kertaan neuvoston kokousten yhteydessä ja muutenkin pyydetty haluttaisiin tietoa siitä millä perusteilla komissio aikoo tehdä esityksen rahojen jaosta jäsenmaiden kesken mutta sitä esitystä ei ole saatu

on ensinnäkin nämä objektiiviset kriteerit joita on kahdeksan erilaista kriteeriä ja toisaalta myös historiallinen käyttö eli se kuinka paljon jäsenmaat ovat tätä maaseuturahoitusta aiemmin saaneet ja miten sitä on käytetty

tämä luonteva selitys ja perustelu tälle on myös se että aikanaan kun ohjelmat on hyväksytty komissiossa komissio vaati suomelta myös tämäntyyppistä rahoitusratkaisua että suomen osuus aleni pikkuhiljaa rahoituskauden loppua kohti

jos nyt sitten samaan aikaan edellytettäisiin että me käytämme vain ja ainoastaan viimeisen vuoden lukua niin se olisi epäoikeudenmukaista ja tietysti tarkoittaisi sitä että meidän rahoitusosuutemme olisi pienempi kuin se muuten olisi

ensimmäinen asia on se minkä edustaja kääriäinen otti esille mikä on minusta erittäin olennainen ja tärkeä asia kun mietitään pitkälle tulevaisuuteen että mitä mahdollisia vaaroja meillä on olemassa sille että erilaiset tuholaiset lisääntyvät tai leviävät eri tavalla kuin aiemmin

tuleeko niitä sitten lisääntyneen kaupan myötä kuljetuslaatikoissa tai matkalaisten mukana tai millä tavalla tämmöisiä voi kulkeutua suomeenkin

ja kyllähän taisi hiljattain olla joku metsäntutkimuslaitoksen tutkimus missä kirjanpainajien tuhot oli arvioitu metsänomistajille useammaksi miljoonaksi euroksi vuositasolla

pitäisikö meillä olla joitakin selkeitä veroporkkanoita tai vaihtoehtoja siihen jos halutaan muuttaa metsätilan rakennetta siihen jos ollaan sitä mieltä että vähän suurempi yksikkökoko toisi paremman lopputuloksen

sen takia ei tässä selonteossakaan ole mitään yksittäisiä verotoimenpiteitä eikä niitä valiokuntakaan nosta esille mutta noin yleisellä tasolla on mietitty vuosien aikana pitkään mitä ne voisivat olla

nämä ovat vähän semmoisia yli ajan tapahtuvia pohdintoja että mikä vähän pidemmässä perspektiivissä olisi viisasta jotta saataisiin aikaiseksi sentyyppistä kehitystä mitä halutaan